tässä on villakoiran ydin

mielestäni meidän kannattaisi kyllä tässäkin taloudellisessa tilanteessa satsata lapsiperheisiin ja heidän hyvinvointiinsa

olen itse sitä mieltä että meidän tulee hyödyntää meidän käytössä olevat jo valjastetut vesistömme maksimaalisesti rakentamalla vesivoimaa säätövoimaksi niin paljon kuin se on mahdollista jo rakennetuissa vesistöissä

keskusta korostaa että yksi keino naisvaltaisten alojen työpaikkojen luomisessa olisi vanhemmuuden kustannusten tasaaminen

tämä olisi paljon tärkeämpää tasa arvon edistämisen kannalta kuin kotihoidon tuen puolittaminen pukemalla se tasa arvon valekaapuun

arvoisa puhemies

kun tätä kokonaisuutta ajattelee olen päätynyt siihen että vaikka fennovoiman ydinvoimalupaperiaatepäätöksen myöntäminen onkin ongelmallinen kiistatta se sisältää omistuspohjan osalta hankalia kysymyksiä eikä ydinvoima ratkaisunakaan ole yksinkertainen pidän tätä esitystä kuitenkin nyt käytettävissä olevilla tiedoilla yhteiskunnan kokonaisedun mukaisena edustaja ojala niemelä koska poissaolot edustajat peltonen jaksoi

toivon vilpittömästi että hallitukselta löytyisi vielä oikeanlaista nöyryyttä kuulla lapsiperheiden kanta tähän asiaan

arvoisa puhemies

nyt pelkona onkin se että ne kunnat jotka ovat menettämässä antavat kielteisen vas tauksen ja ne kunnat jotka ovat saamassa antavat myönteisen vastauksen ja mikään ei tule muuttumaan

sen lisäksi että olemme sisällöstä nyt eri mieltä olemme kyllä eri mieltä myös toimintatavoista ja menettelytavoista mitä hallituksella on tämän uudistuksen valmistelussa ollut

nimittäin totesitte että valtionosuusjärjestelmän pitää olla läpinäkyvä ja oikeudenmukainen

kysymys oli vain siitä että kun puolustellaan tilastoilla kotihoidon tuen pakkokiintiöittämistä niin kaikki ne lapsijärjestöt vaikkapa mannerheimin lastensuojeluliitto ja väestöliitto jotka ovat erittäin syvällä lapsiperheiden arjessa kiinni ovat käyttäneet puheenvuoroja siitä kuinka tosiasiassa siis lapsiperheiden käytännössä tämä kotihoidon tuen puolittaminen ei tule lisäämään naisten ja miesten välistä tasa arvoa työelämässä eikä tule käytännössä aiheuttamaan sitä että naiset siirtyisivät voimakkaammin työelämään

tämä oli se mitä halusin tässä puheenvuorossa tuoda esille nimenomaan se että se tosiasia lapsiperheiden arjessa on kuitenkin vähän eri kuin teoriassa pyörittää niitä kysymyksiä tilastojen perusteella

aika ajoin täällä eduskunnassa ja erityisesti myös kansalaisten keskuudessa käydään keskustelua poliisin toimivaltuuksista mitä tulee telekuunteluun ja valvontaan peitetoimintaan ja ylimääräisen tiedon käyttämiseen

tavallinen kansalainen kun miettii näitä kysymyksiä niin monesti ihmettelee sitä miten voi olla niin että jos on vakavastakin rikoksesta kysymys niin poliisilla ei ole riittäviä valtuuksia

joissakin puheenvuoroissa on erityisesti korostettu että meillä on tarvetta huolehtia metsien monimuotoisuuden säilymisestä ja on peräänkuulutettu suotuisan suojelun tasoa ja jopa lisää metsänsuojelua

nyt kun tässä hallituksen esityksessä esitettävät muutokset tehdään näihin eri toimenpiteisiin niin onko näitten muutosten jälkeen poliisilla teidän mielestänne riittävät toimintavaltuudet rikollisuuden torjuntaan ja tehtyjen rikoksien tutkimiseen vai onko meillä tämän jälkeenkin jäljellä joitakin semmoisia voisi sanoa ongelmatilanteita joissa poliisi kokee että heillä ei ole riittävästi toimivaltuuksia lähteä tämmöisiä törkeitä rikoksia joko torjumaan tai sitten jos niitä on tapahtunut tutkimaan

kun tätä keskustelua olen kuunnellut osittain tässä salissa ja osittain työhuoneessa niin tulee todella sellainen kuva että nyt olisi tapahtumassa jotain todella dramaattista lasten oikeuksien näkökulmasta

mutta esimerkiksi itä ja pohjois suomessa joista kuten selonteossa todetaan osittain metsäteollisuutemme murroksesta johtuen metsäteollisuus on vetäytynyt mikä on jättänyt ison aukon vuotuisesta kasvusta todella puolet jää meillä hyödyntämättä

tavalliset suomalaiset ihmettelevät miten pieni pohjoinen suomi pystyy tukemaan ja voi tukea etelä euroopan suuria kansantalouksia

täytyy muistaa kun täällä on siteerattu ykn lapsen oikeuksien sopimustakin että tämän sopimuksen mukaan lapsilla on ensisijainen oikeus kuitenkin vanhempiinsa ja heidän tarjoamaansa huolenpitoon ja hoivaan ja sitten siellä lapsen oikeuksien sopimuksessa todetaan että jos vanhemmat ovat töissä niin jäsenvaltioiden tulisi järjestää tämmöinen päivähoito

tämän ihmettelyn kiteytti mielestäni aika osuvasti eräs lappilainen mies kun hän totesi että samaan aikaan kun meillä täällä lapissa laitetaan puikula maahan espanjassa tipahtaa omena suuhun

kyllä me olemme hyvin vastuullisesti niin kuin pitääkin huolehtineet siitä että meidän metsämme ja muukin luontomme tulee suojeltua

kun tätä keskustelua on kuunnellut niin tulee kyllä mieleen että tässä aika lailla ajatellaan ja lähestytään tätä kysymystä eri maailmoista ja olen miettinyt mistä tämä johtuu ja varmasti osittain tässä on myös tämmöinen ideologinen lähtökohtakin

on täysin ymmärrettävää että kansalaisten on vaikea tajuta millä tavalla suomella on pienenä maana mahdollisuus lähteä näin suuriin rahoitusjärjestelyihin

mutta sitten meidän pitää myös pystyä kestävällä tavalla hyödyntämään näitä metsävaroja ja meillä on valitettavasti monia esimerkkejä jotka ovat valitettavia esimerkkejä siitä että hyvätkin hankkeet jotka lisäisivät metsän käyttöä puun käyttöä eri tavalla ovat jäissä eri syistä

olen kyllä pahoillani mutta tulee mieleen se että täältä opposition puolelta erityisesti vasemmistosta ja demareista on käytetty puheenvuoroja joista tulee semmoinen sävy että lasten vanhemmat eivät lähtökohtaisesti olisi kelvollisia kasvattamaan ja tarjoamaan sitä varhaiskasvatusta itse vaan tarvitaan aina yhteiskunnan järjestämää päivähoitoa tai varhaiskasvatuspalveluita jotta tulisi kelvollinen kansalainen

toisaalta arvoisa puhemies on ymmärrettävää että hallitus joutuu kun olemme euroalueen jäsen miettimään sitä miten pelastamme euron ja miten vältymme kaikkein pahimmilta skenaarioilta

minusta pitää lähettää kaikille lapsen ja lapsien vanhemmille niin heille joiden lapset ovat päivähoidossa tai perhepäivähoidossa kuin myös niille vanhemmille jotka hoitavat itse kotona lapsiaan se viesti että kaikkien vanhempien tekemä kasvatustyö on erittäin arvokasta työtä ja sitä pitää arvostaa eikä niin että jotenkin jos vanhemmat hoitaisivat lapsiaan kotona ei tulisi kelvollisia kansalaisia

kun puhutaan metsäasioista täällä on puhuttu metsän verotuksesta on helppo kannattaa niitä puheenvuoroja joissa on oltu huolissaan pienistä pääomatuloista tulivatpa ne sitten vaikkapa metsän myynnistä tai muusta osinkotuloista tai vaikkapa

niin kuin arvoisa valtiovarainministeri totesi on tavoite että nimenomaan evm on se joka tulee rahoittamaan espanjaa jotta se voi tukea pankkeja

eu huolestuneita puheenvuoroja vuokratuloista sillä monet pienituloiset joilla on hyvin pieniä pääomatuloja maksavat kuitenkin suhteellisesti aika korkeaa veroprosenttia näistä pääomatuloista myydessään vaikka pieniä määriä vuosittain metsää

arvoisa puhemies

tämmöistä viestiä en halua välittää mutta tämmöinen ideologinen viesti näyttää tulevan läpi etenkin sosialidemokraattien puheenvuoroista ja olen tästä kyllä pahoillani

on selvää että taloudellisesti vaikeana aikana joudutaan tekemään arvovalintoja ja nyt näyttää että hallituksen arvovalinta yksi sellainen on se että lapsiperheiltä nipistetään

tästähän hyviä esimerkkejä ovat muun muassa lapsilisien indeksikorotuksen jäädyttäminen ja suunnitelmat kotihoidon tuen leikkaamiseksi

se raha jonka me sijoitamme pääomaksi evmään ei ole lainaa vaan se on pääomasijoitus ja emme saa sitä koskaan takaisin

haluaisin kysyä yhdestä yksityiskohdasta nimittäin äitiysavustuksesta joka on nimenomaan äitiyspakkausmuodossa erittäin suosittu

haluaisin kysyä onko ministerillä mitään suunnitelmia sen varmistamiseksi että sisältö tulisi pysymään nykyisen monipuolisenlaisena ja erityisesti kotimaisuusaste tulisi lisääntymään

sen takia minusta on tietyllä tavalla väärin sanoa että emme menetä budjettirahaa jos lähdemme näihin rahoitusjärjestelyihin mukaan

samalla se loisi mahdollisuuden myös kansankapitalismille niin että sijoittaminen osakkeisiinkin olisi kannustavampaa kun nämä pääomatulot olisivat kohtuullisemmin verotettuja silloin kun niitä on vähän

arvoisa puhemies

kun tässä puhutaan tästä koko euroopan talousongelmasta haluan ottaa vielä esille tämän väliaikaisen mekanismin ja pysyvän mekanismin yhteensovittamisen

joissakin puheenvuoroissa ollaan oltu myös huolissaan siitä että kun käytämme entistä tehokkaammin meidän puuaineksia energiatoimintaan ja keräämme energiapuuta tehokkaammin niin meidän maaperä köyhtyisi tämän johdosta

arvoisa puhemies

edustaja niinistö tuossa totesi että jos olisi lappilainen kansanedustaja niin ei haluaisi että lappilaiset väestöt tulisivat kertomaan äänestäjät että heitä pelottaa tämä ja tämä

ja siksi toivoisinkin että täällä ei tavallaan aiheutettaisi tämmöistä pelkoa semmoisella puheenvuorolla että nyt tulee tapahtumaan jotakin että metsähallitus emoliikelaitos lähtisi näillä kolmannen taseen mailla esimerkiksi harjoittamaan jotain matkailuliiketoimintaa

nimittäin meillä joillakin alueilla suomessa on energialaitosten yhteyteen rakennettu tuhkanrakeistamoja eli se tuhka joka jää puuta poltettaessa ja turvetta poltettaessa rakeistetaan lannoitteeksi

silloin se voidaan siirtää takaisin sinne metsään lannoitteena eikä tarvitse käyttää kemiallisia lannoitteita saadaan se kiertoon

onko tässä hallituksen esityksessä jossakin perusteluissa tai pykälässä joku semmoinen viite joka viittaa epäsuorasti tai suorasti siihen että metsähallitus tulisi emokonserni tai joku muu osa metsähallituksesta käynnistämään näillä mailla omaa liiketoimintaa vaikkapa matkailubisnestä johon äsken viittasitte

tavallaan siitä aineksesta joka jäisi sinne lahotessaan rikastuttamaan maaperää nyt kun se kerätään energiatarpeisiin sitten ne ravinteet palautetaan takaisin metsään

nämä hankkeet ovat erittäin järkeviä ja kannatettavia ja saamme entistä tehokkaammin hyödynnettyä meidän metsiämme energiatoimintaan

vaikka toisaalta ymmärrän hallituksen tuskan ja tarpeen lähteä miettimään erilaisia ratkaisuja jotta euro saadaan pelastettua niin näyttää nyt siltä ja väistämättä tulee mieleen että vaikka kuinka pääministeri sanoo että tämä on kaikille tuskaista ja vastenmielistä niin samaan aikaan mukaan suomi näyttää siltä että hymyssä suin ollaan kuitenkin lähtemässä ensimmäisten joukossa vastuita lisäämään

tuntuu siltä että tämä eurohanke johon lähdettiin mukaan aikoinaan niinistön ja lipposen viemänä ei olekaan enää mikään menestystarina

vai onko

haluan yhtyä edustaja ojala niemelän huoleen rovaniemen hallinto oikeuden kohtalosta ja haluan korostaa edelleen mitä täällä on korostettukin

on tärkeää että ministeri voisi tutustua niihin lausuntoihin ja ottaa huomioon tämän että kun alueella on tiettyjä vahvuuksia niin kuin rovaniemellä on tämä oikeusklusteri on oikeustieteellinen tiedekunta ja hallinto oikeus hovioikeus vahvistettaisiin niitä jo olemassa olevia vahvuuksia ja luotaisiin sitä kautta oikeudellista osaamista ja vahvistettaisiin myös tätä alueellista kehitystä

haluaisin edustaja niinistöltä oikeastaan kysyä kun vastustatte kolmatta tasetta ja olette sitä mieltä että pitäisi se kolmannen taseen erä siirtää sinne luontopalveluiden hallittavaksi ja peruste on se että te pelkäätte sitä että siellä jotakin elinkeinotoimintaa harjoitetaan kolmannen taseen erillä

tämä siis tarkoittaa sitä että te myös vastustatte että sen kolmannen taseen erillä niillä maa ja vesialueilla ei saisi harjoittaa mitään elinkeinotoimintaa

ja juuri tämä on se minkä takia pidän tätä järkevänä koska jos me lähtisimme siitä että ainoastaan tuottotaseessa olevalla maa alueella joka on tehokkaan metsätalouden käytössä saisi harjoittaa elinkeinotoimintaa ja kaikki muu olisi suljettu pois siitä niin tämä erittäin vakavasti hankaloittaisi muun muassa lapissa missä nämä maa alueet pääosin sijaitsevat kaiken elinkeinotoiminnan kehittämistä niin matkailun kuin kaiken muunkin elinkeinotoiminnan kehittämistä

sen takia minusta on tärkeää että on tämä kolmas tase eikä niin että ne kaikki siirretään yritetään liuuttaa pikkuhiljaa sinne suojelun piiriin ja pois kaikesta muusta järkevästä käytöstä

arvoisa puhemies

tässä keskustelussa lapsilisäleikkauksista ja kotihoidon tuesta on unohtunut myös se että nykyiselläänhän kuten täällä edellä puheenvuoroissa on käynyt ilmikin kotihoidon tuen saaminen ei sinänsä ole sidottu siihen että jäisi töistä pois vaan siinä on ehtona se että lapsi ei ole kunnallisessa päivähoidossa

on monia tilanteita joissa saattaa olla niin että perheen molemmat vanhemmat ovat töissä mutta eivät käytä kunnallista päivähoitoa ja kotihoidon tuen turvin järjestetään muutoin vaikkapa isovanhempien avulla tai muutoin se lasten päivähoito

ja nyt herääkin kysymys onko tässä uudistuksessa tarkoitus tästä periaatteesta lähteä irtaantumaan ja se tuo kyllä paljon ongelmia tähän järjestelmään

kun meillä oikeusjärjestyksessä on sellainen yleinen ne bis in idem periaate että samasta asiasta ei saa kahta kertaa rangaista ja nyt kun me ajattelemme lapsiperheiden tilannetta että lapsilisiä leikataan ja sitä ollaan kompensoimassa tämmöisellä lapsivähennyksellä verotuksessa ja samaan aikaan kotihoidon tuki ollaan pakkopuolittamassa niin jos meillä on kuitenkin sellainen perhe joka siitä huolimatta että se ei saa kotihoidon tukea kun toisen pitäisi käyttää mutta se ei perheen tilanteeseen sovellu haluaa silti itse hoitaa omat lapsensa silloin kun nämä ovat aivan pieniä eivät vie heitä päivähoitoon ja toinen vanhemmista jää kotiin ilman mitään tuloja eikä pysty hyödyntämään tätä lapsivähennystä niin onko teistä oikein se että tältä perheeltä joka säästää yhteiskunnan päivähoitokuluja merkittävästi leikataan lapsilisää otetaan kotihoidon tuki pois ja he eivät saa edes sitä lapsivähennystä hyödynnettyä kun he eivät saa mitään tuloja

arvoisa puhemies

kyllä minun motiivini ovat ne että lapissa kaikkia niitä alueita jotka eivät ole luonnonsuojelualueita pystytään käyttämään sillä tavalla järkevästi elinkeinotoimintaan niin kuin tänäkin päivänä siellä yhteensovitetaan eri elinkeinotoimintoja esimerkiksi matkailua mikä tarkoittaa sitä että kaikkia alueita ei kannata esimerkiksi hakata vaikka ne olisivat metsätaloudenkin piirissä

tämä hallituksen esitys laeiksi perusopetuslain lukiolain ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja niin edelleen muuttamiseksi on erittäin tervetullut ja heti alkuun täytyy lausua kiitokset edelliselle opetusministerille joka tämän lain on valmistellut

kaiken kaikkiaan ne keskeiset kohdat mitä tämä lakimuutos käsittelee liittyvät nimenomaan työrauhan turvaamiseen kaikissa kouluissa

tämä on kysymys joka on erittäin tärkeä ei pelkästään oppilaille jotka haluavat opiskella vaan kaikelle koulun henkilökunnalle

voisi todeta että ehkä tarve tämäntyyppiselle lainsäädännölle ja lainsäädännön täsmentämiselle lähtee osittain myös siitä että meillä on vallalla sellainen ilmiö että ehkä kasvatusvastuu on liiaksikin siirtynyt kodeilta kouluille ja päiväkodeille ja on ehkä se raja hieman hämärtynyt että päävastuun lastemme ja nuortemme kasvatuksesta tulisi kuitenkin olla lasten vanhemmilla

arvoisa puhemies

haluan todeta sen kun tässä syntyi debattia minun puheenvuoroni jälkeen että minusta kuitenkin lapsella jos puhutaan subjektiivisesta oikeudesta on tärkeämpi oikeus omien vanhempien antamaan hoivaan huolenpitoon ja kasvatukseen kuin yhteiskunnan tarjoamaan päivähoitoon

he ovat myös olleet monestikin hyvin epätietoisia siitä mitä välineitä heillä on käytettävissä tilanteissa joissa tarvitsisi turvata siellä luokassa kaikille oppilaille opiskelurauha

täällä on käyty keskustelua myös siitä mitä oikeuksia tulisi opettajille antaa liittyen vaikkapa oikeuteen ottaa oppilaalla hallussa olevia häiritseviä tai vaarallisia esineitä tai poistaa oppilas luokasta jos sille on tarvetta

minä ymmärrän kyllä asian aivan toisella lailla niin että niille lapsille jotka eivät ole esikoulussa tai oppivelvollisuuden piirissä ei tämä kuitenkaan ole sen tyyppistä tämä varhaiskasvatus ja päivähoito miksi sitä kutsuukaan että jos sieltä on pois niin jäisi vaille hirveän suurta sivistyksellistä ja joku sivistyksellinen aukko niille lapsille

arvoisa puhemies

nimenomaan korostin sitä että me uskomme lapissa siis siellä me paikalliset ihmiset ja päättäjät että me pystymme kestävällä tavalla yhteensovittamaan maankäytön eri muodot ja niin että ei kaivoksia joka paikkaan mutta sinne mahtuu myös niitä kun ne luonnon kanssa kestävällä tavalla hoidetaan

hallitus on antanut tiedonannon historiallisesta kuntauudistuksesta ja kuten useissa puheenvuoroissa on kerrottu olemme varmasti yksimielisiä siitä että kuntasektorin tulee olla aivan kuin eri asennossa kymmenen vuoden päästä tai viidenkin vuoden päästä jos ajatellaan tätä päivää

tätä kysymystähän perustuslakivaliokunta hyvin tarkkaan käsitteli ja totesi muun muassa että on tärkeää että silloin kun tällaisia voimakeinoja käytetään ja esineitä otetaan oppilaan hallusta pois pitäydytään vain välttämättömissä ja tilanteen kannalta oikeasuhtaisissa voimakeinoissa

oleellista on kuitenkin se mitkä ovat ne tavoitteet ja mitä tällä uudistuksella nyt haetaan ja päästäänkö näihin tavoitteisiin esitetyillä keinoilla

on tärkeää että tilanteessa jossa oppilas häiritsee muitten opiskelua rehtorilla tai koulun opettajilla on riittävät oikeudet reagoida asiaan ja turvata opiskelurauha ja oppilaiden ja koko henkilökunnan turvallisuus

mieleeni tulee tammikuun talouselämä lehti jossa pääministeri katainen ilmoitti vaikka hän samalla otti kantaa tähän kuntien lukumäärään että niitä tulee olemaan hallituskauden lopussa vain sata että oleellista ei ole kuntien lukumäärä vaan ne säästöt jotka saadaan aikaan

kun meillä on tässä käsittelyssä hallituksen esitys sivistysvaliokunnan mietintö ja perustuslakivaliokunnan lausunto niin uskon että näistä mietintötekstistä ja lausunnosta saadaan erittäin hyvin sellaista ainesta jota käytännön työssä voivat opettajat hyödyntää

nyt tässä tiedonannossa ei kuitenkaan puhuta mitään enää säästöistä ja jää hieman epäselväksi mitkä ovat ne lopulliset tavoitteet joita kaiken kaikkiaan tällä kuntauudistuksella haetaan

arvoisa puhemies

minusta edustaja virtanen nosti täällä edellä puheenvuorossaan erittäin olennaisen kysymyksen esille nimittäin sen pystyvätkö syntyvät kunnat vastaamaan sosiaali ja terveydenhuollon järjestämisestä

pitäisin kuitenkin tärkeänä että kun se epätietoisuus nyt kentällä on ollut eikä ehkä ole uskallettu käyttää edes niitä keinoja jotka laki on tähän saakka sallinut ja kun nämä muutokset tulevat voimaan niin opettajille ja kaikille koulujen työntekijöille järjestetään riittävää koulutusta

tämähän tuntuu olevan tämän hankkeen yksi päätavoitteista siis se että muodostetaan vahvat peruskunnat jotka järjestävät itse kaikki palvelut

voin yhtyä siihen edustaja virtasen kommenttiin että vaikka tämä hallituksen ajatus toteutuisikin sellaisenaan todennäköisesti vain muutama uusi suurkunta jotka suomeen syntyisiväta tämän hallituksen ajatus toteutuisikin syntyisivät pystyisivät jatkossa järjestämään itsenäisesti erikoissairaanhoidon ja muut sosiaali ja terveydenhuollon palvelut

arvoisa puhemies

tämä on ehkä ristiriidassa sen linjauksen kanssa jonka kuulimme edellä ministeri guzenina richardsonin täällä kertovan että sote alueet olisivat vain erityinen poikkeus kun näitä palveluita järjestetään

keskusta on esittänyt että lapsilisäleikkauksesta tulisi luopua ja olemme esittäneet neljä erilaista vaihtoehtoista tapaa hakea valtiontalouteen vastaavan suuruiset säästöt

jos ajatellaan lapsilisien merkitystä eri lapsiperheille niin kuten täällä edellä edustaja peltokorpi totesi niiden merkitys on erityisen suuri yksinhuoltajaperheille ja monilapsisille perheille

jos me ajattelemme vaikkapa lappia tai itä suomea itä suomen eri alueita on aivan selvää että vaikka tässä hallituksen kartassakin kuntakartassa kuuluisassa mainittu lukumäärä kunnista toteutuisi kunnat olisivat aivan liian heikkoja järjestämään itsenäisesti erikoissairaanhoidon palvelut

palvelut voidaan hyvinkin tuottaa alueilla paikallisissa palveluyksiköissä mutta järjestämisen pitää olla laajemmilla hartioilla kuin nykyisin

lapsilisiä ei tulisi leikata senkään takia että ne suurelta osin käytetään kulutukseen ja sitä kautta ne palautuvat osittain myös arvonlisäverotuottona suoraan takaisin valtiolle

voidaan laskea ja arvioida että lapsilisistä lähes parikymmentä prosenttia palautuu kulutuksen kautta arvonlisäverona valtion kassaan mutta sen lisäksi ne paikallisesti ja alueellisesti näkyvät siellä aluetaloudessa kulutuksena ja sitä kautta pieneltä määrin myös työpaikkakehityksenä

se että on lähdetty tavoittelemaan niin suuria kuntia että ne pystyvät vastaamaan kaikista keskeisistä palveluista ei tule todennäköisesti onnistumaan ja tuntuu hyvin epärealistiselta

jos me ajattelemme suomen talouskehitystä niin on aika hätkähdyttävääkin että osa ekonomisteista sanoo muun muassa juhana vartiainen on käyttänyt usein puheenvuoroja joissa hän on tätä korostanut että ruotsin parempi siis suomea parempi talouskasvu perustuu aika isoilta osin siihen että heidän väestönsä kasvaa

yksi virhe olisi ajatella että suomi ja sen kuntakenttä on niin heterogeeninen että siihen käy sama sapluuna kaikkialla suomessa

hallitusta voi kiittää siitä että se on ymmärtänyt ettei kaikkialle välttämättä suurkuntia saadakaan aikaiseksi vaan osassa suomea tulee tehdä erilaisia ratkaisuja

arvoisa puhemies

tässä joukkorahoituslaissahan on kysymys sellaisesta yleensä pienten keskisuurten voi sanoa kasvuvaiheessa tai ihan aloittamisvaiheessa olevien yritysten rahoittamisesta hyvin pienillä summilla yleensä internetin kautta suurelta joukolta kerättävällä rahoituksella

tiedonantoa kuunnellessa tuli valitettavasti mieleeni että kunnat ovat hallituksen mielestä lähinnä palveluiden tuottajia

jos ajatellaan suomen kuntien ja erityisesti pohjoistenkin kuntien tilannetta niin meillä usein on ongelmana se että vanhusväestö kasvaa väestö ikääntyy ja koko suomenkin mittakaavassa meillä on hieman vinoutunut väestörakenne

eräs valtiosääntöoikeuden asiantuntija aloitti asiantuntijapuheenvuoronsa aika osuvasti hallintovaliokunnassa sanoen että tässä hallituksen kuntauudistuksessa on neljä asiaa jotka ovat pahasti pielessä ensinnäkin aikataulu valmistelu prosessi ja sisältö

toki nähdään että demokratiavajetta voi syntyä kun muodostetaan kuntaliitoksilla suuria kuntia ja sitä lähdetään paikkaamaan vielä auki olevilla kunnanosahallintoratkaisuilla